hallitus on mielestäni asioiden valmistelussa tehnyt aivan oikein kun on ottanut julkiseen keskusteluun erilaisia asioita siinä vaiheessa kun ne eivät ole vielä valmiita esityksiä jotta niihin tulee mahdollisimman monipuolinen näkökulma ja jotta loppuratkaisuksi saadaan hyviä ja kestäviä toimia

perustuslakivaliokunta jonka työtä tässä on kokoomus jostain syystä arvostellut teki perusteellista ja hyvää työtä

tässä mielessä vapaaehtoisella maanpuolustuksella on myös merkittävä rooli yhteis kunnan turvallisuuden lisääjänä ja maanpuolustustahdon ylläpitäjänä

jätimme keskustan ja perussuomalaisten toimesta kyllä eriävän mielipiteen perustellusti tämän lakiehdotuksen perustuslainmukaisuudesta

arvoisa puhemies

ei hallitus ole sanellut tai sanonut lopputulosta eikä sisältöä vaan kysymys on vaikutuksesta ja vaikuttavuudesta siitä että tällä sopimuksella päästään tiettyyn vaikuttavuuteen

jos rakennelaki tähtää selkeästi sen kokoisiin kuntiin että mahdollisuus tällaisiin alueisiin vesitetään silloin tulee ristiriita perustuslain kanssa

mitä tulee hallitukseen ja oppositioon siihen minkä edustaja gustafsson otti esille kyllä me tiedämme sen kun olemme olleet kumpikin puolue sekä hallituksessa että oppositiossa että kyllähän oppositiossa on helpompi rakentaa vaihtoehtoa kun sen voi rakentaa sen varaan että jos me olisimme niin tapahtuisi se tapahtuu virtuaalitodellisuudessa eikä siitä puheesta tarvitse sen suurempaa vastuuta kantaa

mutta kyllä nyt ollaan semmoisessa tilanteessa että ei ole sitten sodan jälkeen oltu että nyt on löydettävä yhteisiä ratkaisuja

mutta kun tehdään sellainen kuntarakennemuutos että kuntien lukumäärä oleellisesti kasvaa ja kuntakoko palokuntien lukumäärä ole este vähenee ja kuntakoko kasvaa se auttamatta kaventaa tätä vaikuttamismahdollisuutta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

yksi näkökulma vielä ja se on se että tässä ehdotuksessa hämärtyy raja pakkoliitosten ja vapaaehtoisten liitosten välillä koska kaikki rakentuu selvitysvelvoitteeseen tehdä kuntaliitosesitys ja tietyn selvitysalueen pohjalta

meidän on syytä muistaa että nyt on kyse periaatepäätöksestä tai oikeastaan sen täydentämisestä ja varsinainen rakentamislupa on käsillä sitten myöhemmin

se on rajattu tiukasti monessa vaiheessa tähän

sitten arvoisa puhemies tästä puuttuu kaiken kaikkiaan taloudellisten vaikutusten arviointi ja toiminnallisten vaikutusten arviointi

me tuomme käytännössä venäjältä öljyn kivihiilen käytettävissä olevan maakaasun ja merkittävän osuuden sähköntuonnista

energiaomavaraisuutemme vahvistaminen on välttämätöntä

tässä keskustelussa on ollut vahvasti esillä se että ei fennovoiman periaatepäätöksen hyväksyminen ole suinkaan vaihtoehto bioenergialle vaan ne ovat käsi kädessä

edustaja rajamäki ihmettelen sitä että te kokeneena kansanedustajana tarkoituksellisesti tulkitsette väärin edustaja sipilän esityksiä solidiumista ja valtion omaisuuden myynnistä

itse olen vahva bioenergian kannattaja mutta ei se pelkästään riitä vaikka me bioenergian osuutta lisäämme vahvastikin

arvoisa puhemies

meidän energiaintensiivinen teollisuutemme odottaa päätöstä siitä millainen energiaratkaisu meille tulee

missään vaiheessa hän ei ole esittänyt että sitä käytettäisiin toimintamenoihin vaan paremmin tuottaviin ja työllistäviin kasvuyrityksiin siihen että valtion tase pannaan tuottamaan

siinä todettiin että ongelmia on tietosuojalainsäädännössä varmasti siinäkin mutta toinen vakava asia on miten tätä lainsäädäntöä sovelletaan

on investointeja jotka odottavat ratkaisua

on lukuisia esimerkkejä siitä että sosiaali ja terveydenhuollon ja sivistystoimen viranhaltijat saattavat piiloutua salassapitovelvollisuuden taakse

siitä on kysymys

yritykset miettivät sitä rohjetaanko investoida onko energiahuolto tulevaisuudessa riittävässä määrin turvattu

samaa ihmistä nuorta tai lasta koskevassa asiassa saattaa olla että nuorisotyöntekijä kuraattori terveydenhoitaja sosiaalityöntekijä lääkäri eivät keskustele keskenään vaan toteavat jokainen omalta osaltaan että minä en voi kertoa tästä asiasta mitään ja se lapsi jää hoitamatta

toinen asia johon haluan kiinnittää huomiota on kuntien menot ja kustannukset ja yksi asia joka maksaa valtavasti on pahoinvointi

siksi omalta osaltani tuen tätä talousvaliokunnan esitystä siitä että tämä periaatepäätös hyväksyttäisiin

arvoisa puhemies

stuk on kansainvälisesti erittäin arvostettu laitos ja sen palveluja ja asiantuntemusta halutaan käyttää muuallakin

erityisesti pääministeri ja valtiovarainministeri ja hallituspuolueiden edustajat vaativat oppositiolta tarkkoja vaihtoehtolaskelmia kestävyysvajeen hoitamiseksi

mielestäni säteilyturvakeskuksen arviointiin voi luottaa ja säteilyturvakeskus ei nähdäkseni ole nähnyt estettä periaatepäätöksen tekemiselle

itse olen tämän mainitun säteilyturvakeskuksen neuvottelukunnassa ja päässyt läheltä seuraamaan laitoksen toimintaa ja siellä ei ihan vähällä läpi pääse elleivät ole asiat kunnossa

siksi on joskus ihmeteltävää että esiinnytään asiantuntijana sellaisessa asiassa jossa ei ole asiantuntija

kuinka paljon tällä kestävyysvajetta aiotaan korjata mitä tämä tarkoittaa käytännössä

kyllä me voimme luottaa tässä mielessä asiantuntijoiden meidän asiantuntijalaitostemme arviointiin

viime kesäkuussa eduskunta hyväksyessään kehysmietinnön edellytti että kunta ja sosiaali ja terveyspalvelu uudistuksessa arvioidaan kaikille kansalaisille ulottuvien palvelujen ohella erittäin huolellisesti uudistuksen taloudelliset vaikutukset analyyttisesti kaikkien toimenpiteiden osalta

kyllä tämä on pitkän aikavälin ratkaisu mutta se on myös hyvin lähtökohtaisesti hallinnassa oleva turvallinen ratkaisu

ei ole näkynyt mitään eikä kuulunut

minusta olisi reilua ja rehtiä että hallitus edes joitakin arvioita esittäisi onko paljon vai vähän ja millä aikataululla

hallintovaliokunta on perinteisesti voimakkaasti sitoutunut käyttötarkoitussidonnaisuusperiaatteeseen ja perustuslakivaliokunta edellytti kun tätä asiaa käsitellään että käyttötarkoitussidonnaisuudesta voidaan tehdä vain täsmällisiä ja vähäiseksi luonnehdittavia poikkeuksia

minä ymmärrän sen että tässä on vaikeuksia koska mikään tutkimus ei tue hallituksen kuntauudistuslinjaa

vaikea niitä arvioita on sitten esittää jos ei niitä ole mutta eduskunta on näitä edellyttänyt että toivottavasti niitä kohta näkyy ettei tämä kaikki jää uskomusten varaan

sääntely ei saa johtaa siihen että muu kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen liittyvä toiminta muodostuu rekisterin pääasialliseksi tai edes merkittäväksi käyttötavaksi

perustuslakivaliokunta edellytti että me rajaamme sitä ja tämä käyttö määritellään täsmällisesti ja niin me olemme tehneet

siinä mielessä oli varsin erikoista että hallitus edellytti että oppositio esittää hyvin tarkkoja miljoonan tarkkuudella olevia laskelmia ja itse ei esitä edes karkeita arvioita

juuri siksi se rajoittuu siihen puhelintunnistamiseen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

liitän tähän vielä yhden asian kun tässä edellisessä puheenvuorossa puhuttiin tietoturvasta ja liikenne ja viestintäministeriön asiantuntijalausunnosta

myöskin valiokunta sai liikenne ja viestintäministeriöltä lausunnon jossa todettiin että tässä asiassa ei ole huomautettavaa ja se oli tuore lausunto

mutta esimerkiksi se miten tämä käytännössä toteutetaan muuta kuin niin että kunnat joutuvat korottamaan veroprosenttia on hallituksen näkökulmasta totaalisesti auki

ja perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen pyysimme sisäministeriöltä perusteellisemman selvityksen siitä mikä on tietoturvan tilanne nyt ja tässä mietinnössä myöskin totesimme että rekisteriä ei saa käyttää ellei tätä tietoturva asiaa ole varmistettu

on kyllä puhuttu siitä että tehtäviä karsitaan mutta mitä se tarkoittaa se on toistaiseksi hyvin siellä hämärän peitossa

no mikä on se yhteistyömuoto siinä

arvoisa puhemies

sitten haluan lyhyesti kohdistaa sosialidemokraattien ryhmäpuhujalle kun hän sanoi silloin tällöin sosialidemokraatit muistuttavat siitä että edellinen hallitus jätti velkaperintöä

ehkä näistä perintöasioista tässä mielessä ei kannattaisi paljon puhua kun tietää minkälaisen velkaperinnön tämä hallitus jättää

arvoisa puhemies

sitten on mielenkiintoista että hallitus on ottamassa käyttöön pakkokeinot asioissa joiden taloudelliset myönteiset vaikutukset ovat varsin vähäiset ja kielteiset vaikutukset merkittävät

yllättäen otettiin kuntien pakkoliitokset ja tämä hallitus ei ehdi niitä edes käyttää

on mielenkiintoista että tällaisissa asioissa ruvetaan ottamaan käyttöön pakkotoimenpiteet

lopuksi minä toivon ja vetoan että hallitus tuo tässä kunta ja sote uudistuksessa vaikuttavuuslaskelmia

meillä on käytettävissä vain vaikeita ja huonoja vaihtoehtoja ja niistä on valittava vähiten huonoin

ja tämä ei tee vaan esille ottama on nyt se että otan tämän esille ei tarkoita sitä että syyllistäisin yhtään silloisia päätöksentekijöitä tässä salissa vaan haluan ottaa sen esille että niiden jotka myös olivat silloin äänestämässä ja tukemassa sitä ratkaisua ei ole oikein perusteltua sitten esiintyä niin kuin eivät olisi olleetkaan

päätöksiä tehdään kussakin ajassa ja niiden tekijöiden ja tietojen perusteella joita on käytettävissä

arvoisa puhemies

haluan ensiksi todeta edustaja lindtmanille että olen hyvin samaa mieltä että julkinen talous on kokonaisuus eikä keskusta ole missään vaiheessa esittänyt eikä väittänyt että kuntatalous on semmoinen joka ei kanna omaa vastuutaan tästä koko julkisesta taloudesta

huolenaihe ja suuri huolenaihe on se riittävätkö ne toimenpiteet joita nyt on suunniteltu

tämä päätös mitä nyt valmistellaan meidän eduskunnassamme ja mitä valmistellaan monessa muussa eu jäsenmaassa edellyttää sitä että myös huolehditaan siitä että kreikassa toteutetaan ne toimenpiteet joita on edellytetty sen tekevän

ei tehty perusselvityksiä mitä tämä tarkoittaa miten tämä toimii ja mistä on kysymys vaan niin kuin osmo soininvaara totesi ansiokkaasti jo kesäkuussa hallitusneuvotteluissa saattaa silloin tällöin mennä jokin asia huomaamatta läpi ja niinpä kiinteistöveron poistaminen verotulon tasauksesta meni läpi puolihuolimattomasti

arvoisa puhemies

tämä lisäbudjettiesitys on aiheuttanut jokaiselle kansanedustajalle lukuisia yhteydenottoja ja kysymyksiä ja ihmettelyä ihmettelyä myös siitä miten eu toimii ja miten eu järjestelmät toimivat

yleensä lähtökohta on se että kun tehdään muutoksia varsinkin perustavaa laatua olevia muutoksia sen pohjaksi tehdään riittäviä selvityksiä

kysynkin ministeriltä minkälaisia suunnitelmia tässä asiassa on tulevaisuuden suhteen ja onko sata komiteassa kehitetty tätä

omaishoitojärjestelmä on kuitenkin vanhusten ja vammaistenhuollon kannalta erittäin keskeinen asia

kuntakohtaiset erot vaikuttavuudessa ovat todella isot ja nyt tehtiin sillä tavalla kun tämä valtionosuusjärjestelmä tai kuntien rahoitusjärjestelmä on kokonaisuus että irrotettiin yksi osa ja kun hallitusohjelman mukaan aiotaan uudistaa valtionosuusjärjestelmä ja tarkastella kuntien rahoitusjärjestelmää miksi tämä yksi osa huitaistiin tuosta noin vain arvioimatta mitä tämä merkitsee

pystytään valvomaan hyvin yksityiskohtaisesti vaikkapa maatalouteen liittyviä monia asioita hyvin tarkasti toteutetaanko yksittäisellä tilalla jotakin mutta kun tulee eteen se toteuttaako joku valtio talouspolitiikassaan yhteisesti päätettyjä periaatteita ja asioita niin valvonta ei toimikaan

sitten mitä tapahtui voimalaitosten osalta

arvoisa puhemies

tämä herättää kysymyksiä koko eun osalta millä tavalla tämä meidän suuri yhteisömme toimii

tässä keskustelussa on nostettu esille se näkökulma että tämä uudistus olisi eri tavoin tämän uudistuksen yhtenä tavoitteena olisivat kuntaliitokset

ei tätä voi verrata siihen

vuosikymmeniä olivat nämä voimalaitoskunnat kärsineet niistä haitoista joita voimalaitos sitten toi ja loppujen lopuksi viime kädessä niille kunnille kun työväki on hävinnyt sieltä voimalaitoksen lähipiiristä niin että siellä on joku yksi tai kaksi henkilöä niissä entisissä isoissa kylissä oli perusteltua katsoa sitä kiinteistöveroa sillä tavalla että siitä kunnalle jäi tietty osuus

päinvastoin onnistuessaan tämä sote uudistus tarkoittaa sitä että tarve kuntaliitokselle vähenee huomattavasti

en tarkoita sitä tarvitaanko uusia lisäbudjetteja mutta sitä että tämä talouskriisi voi laajeta ja siksi kussakin tilanteessa myöskin silloin jos tilanne kriisiytyy on pystyttävä asian vaatimiin päätöksiin

on ollut varsin erikoisia kannanottoja että tämä on ollut joidenkin mielestä hyvin tarkoitushakuinen

arvoisa puhemies

tämä kreikan tilanne on nostanut esille myös sen miten merkittävä tällainen kulttuuriero on vaikkapa pohjoismaiden ja etelä euroopan maiden välillä

kysyn vieläkin sitä kun tehdään muutoksia ja kun tehdään isoja muutoksia ja katsotaan tätä kokonaisuutta millä perusteilla otettiin tämä yksi asia irralleen

on aivan selvä että tätä rahoitusta täytyy sillä tavalla käsitellä että mikään kunta ei joudu kohtuuttomuuden eteen

arvoisa puhemies

hallituksen rakennepakettiin kohdistui melko suuri odotusarvo ja tätä odotusarvoa lisäsi hallitus itse pitkin syksyä

ei tällä ole tarkoitus ajaa mitään kuntaa kurimukseen eikä myöskään järjestää millekään kunnalle lottovoittoa

mitä tulee siihen korottavatko kunnat kiinteistöveroja kun viimeksi nostettiin kiinteistöveron alarajaa ja ylärajaa niin nimenomaan ne kunnat joissa kiinteistöverolla oli merkitystä vastustivat jyrkästi sen alarajan nostoa laissa

meillä noudatetaan varmasti eri sopimuksia direktiivejä lakeja määräyksiä tarkemmin ja tiukemmin kuin monessa monessa muussa eu maassa

sitten mitä tulee tähän että tämä merkitsee sitä että sote tehtävät tulevat laajemmalle pohjalle ja päätöksenteko etääntyy yksittäisistä kunnista niin on aivan oikeutettu pohdinta se mikä on kunta tulevaisuudessa

odotukset eivät täyttyneet

kyllä rakennepaketissa on paljon sinänsä yksittäisiä asioita mutta suurin osa tämän paketin jälkeen on vielä valmistelussa ja odottaa konkreettisia toimenpiteitä

tämä suhtautumistapa ja suhtautumistavan ero tulee näkyviin monessa muussakin asiassa kuin vaan talouspolitiikassa

tätä keskustelua ei käyty ja juuri siksi olisin toivonut että edes jommassakummassa lähetekeskustelussa tai silloin kun eduskunta antaa vastauksen asianomainen vastuullinen ministeri vaivautuisi olemaan paikalla

voi sanoa tässä yhteydessä niin kuin yksi mies muutamia vuosia sitten toisessa asiassa sanoi että saapa nähdä

toivottavasti tämä tilanne omalta osaltaan pysähdyttää näiden asioiden äärelle että sopimuksista määräyksistä pidetään yhteneväisin periaattein kiinni

tässä haluan sanoa jotakin myönteistä tästä ja yksi myönteinen seikka on se että kuntien toimintaan liittyen peruspalveluohjelmamenettelyä tullaan tehostamaan niin että rahoitusperiaate on sitten vahvasti toteutumassa niin että kuntien tehtävät ja resurssit olisivat tasapainossa

kyllä ministerin tehtävä on olla paikalla kun näin keskeisestä asiasta on kysymys

arvoisa puhemies

nimittäin on niin että siitä eniten kärsivät sitten ne jotka toimivat niin kuin pitäisi toimia